tähän raporttiin sisältyy erittäin hyvä katsaus maailmantalouden epävakaustekijöistä myös suomen talouteen liittyvistä epävakaustekijöistä ja sen takia todella kehotan että kannattaa tähän perehtyä

sitäkin tarvitaan se on tärkeää mutta jos on jaoteltavissa itse sairaus niin se on rahamarkkinaongelmat yritysten vaikeudet saada rahoitusta ja sitten sairauden oireet ovat siitä aiheutuvat lieveilmiöt

ne meistä jotka ovat sitä mieltä että irlantia ei pidä missään nimessä lainoittaa kertokaa kuka on se talousasiantuntija jonka arvioon te nojaatte tai mikä on se varmuus jolla te sanotte että siitä ei aiheudu ketjureaktio että se on parempi suomalaisille työpaikoille että irlanti kaatuu kuin tämä toinen vaihtoehto

kiitoksia pääministeri jotenkin aistin että tämmöistä ja paatti halukkuutta olisi

siksi että saataisiin mahdollisimman paljon työpaikkoja ja työllisiä koska sitä kautta saamme mahdollisimman paljon verotuloja joita olemme sitten voineet käyttää monen pienituloisen ihmisen etuuksien korottamiseen

ja aloitamme sillä tavalla että tein painiketta käyttäen seisaallaan austin pyydetään ja vaati puheenvuoroja luotamme kaikin aloitamme minuutin mittaisella puolella katsotaan sitten kun keskustelu etenee myötä tuleeko tähän

ja tämän hallituksen tavoitteena on nimenomaan vahvistaa sitä kuntarakennetta ja palvelurakennetta niin että meillä olisi varaa ylläpitää laadukkaita palveluja ei ihan jokaisessa yksikössä missä tällä hetkellä mutta joka tapauksessa niin että se palvelu on saatavilla

minä uskon että tämä käy mahdottomaksi sen takia että meillä on pulaa työvoimasta me tarvitsemme kaikki osaajat ja tietysti terve työyhteisö on semmoinen missä on eri ikäisiä eri kokemuksen omaavia ihmisiä

tähän tulevan vuoden talousarvio satsaa varsin merkittävästi eivät pelkästään pankkien vakavaraisina pitämiseen liittyvät mahdolliset pääomittamiset ja siihen liittyvät pääomalainat tai valtiontakaukset vaan myös valtion erityisrahoitusyhtiöiden mahdollisuudet luotottaa pk sektoria kuten finnvera vientiluotto ja teollisuussijoitus

ja pekka nurmi toteaa myös pimeyttä

tämä on normaalia evoluutiota ja se vaan pitää tehdä hallitusti

tuon että kiihkeimmät kotivaiheen jälkeen myös timosen ryhmä saa heille kuuluvan viiden minuutin pikaisen puheenvuoronsa puhemiehen harkinnan vuosina

sen ei nyt sinänsä tarvitse olla tavoite mutta näin on käynyt kun olemme alentaneet erityisesti pienituloisten ihmisten verotusta mikä on tapahtunut sillä että perusvähennystä kunnallisverotuksessa on kasvatettu

se pitää tehdä niin että palvelut ovat saatavilla eikä tämmöisen asteittaisen näivettymisen kautta että kunta ei kykene yksinkertaisesti enää tarjoamaan mitään koska se palvelurakenne ja itse se koko kuntarakenne on niin heikko

näitä lukuja on pyytänyt selvittämään hyvin moni kansainvälinen taho koska he eivät ymmärrä kuinka tämä on mahdollista että tämmöisen romahduksen jälkeen työttömyys ei nouse tämän enempää jolloin heidän yksi johtopäätöksensä on se että elvytystoimet ovat onnistuneet hyvin

tässä on hyvää keskustelua käyty kuntarakenneuudistuksesta ja työmarkkinakoordinaation tarpeesta eli juuri niistä talouden perusinfrastruktuuriasioista jotka ovat meidän suomalaisten käsissä jotka vaikuttavat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan talouden pohjaan pitkällä aikavälillä jotka on äärettömän tärkeä saattaa voimaan

aivan loppuun toteaisin kun täällä on joissakin puheenvuoroissa mainittu että valmisteverot iskevät kaikkein pienituloisimpiin ja työttömät ja opiskelijat kärsivät

pidän erittäin tärkeänä sitä että tuloverotus on jatkossakin progressiivinen eli mitä suuremmat tulot sitä enemmän maksaa myös veroina yhteiskunnalle

mutta sen sijaan että katsoisimme vaan yksittäisiä veroprosentteja ja yksinomaan vaan tulonjakovaikutusta katsottaisiin sitä millä saadaan tämä yhteiskunnan kakku kasvamaan koska se on hyvinvointiyhteiskunnan kannalta se kaikkein tärkein kysymys koska sillä tavalla me pystymme jokaisen suomalaisen rahapussia kasvattamaan

no tietenkin työllisyyskehitys joka nyt on mennyt alaspäin mutta siihen ovat vaikuttaneet palkankorotukset ja tuloveron kevennykset

meidän pitää valita onko suomi maa jossa pelätään tehdä vaikeita ratkaisuja onko suomi maa jossa on kyvyttömyyttä uudistaa luutuneita rakenteita olemmeko me tämmöinen arka toimija joka pelkää omaa asemaansa kansainvälisessä yhteistyössä niin paljon että mieluummin valitsee eristäytymisen tien vai olemmeko me semmoisia niin kuin tähän saakka olemme olleet vastuuntuntoisia kykenemme tekemään vaikeita päätöksiä olemme rohkeita ja pystymme uudistamaan suomea rakenteellisilla toimenpiteillä ja meillä on terve itseluottamus toimia kansainvälisessä yhteistyössä niin että maksimoimme oman vaikutusvaltamme ja tietysti sitten saamme omia ajatuksiamme myös maailmalla läpi

eli tällä olemme pystyneet saamaan hyvää ostovoiman kehitystä joka on pitänyt yllä parempaa talouskasvua ja taloustilannetta ja työllisyyskehitystä kuin moni kuvittelisi

käynnissä on yhtä aikaa normaali hitaamman kasvun kausi ja pitkään jatkuneen nousun jälkeinen aikakausi mutta toisaalta yhdysvalloista alkanut luottokriisi joka on iskenyt myös reaalitalouteen ja levinnyt eri puolille maailmaa

jokainen menoleikkaus kohdistuu johonkin jokainen veronkorotus tulee jonkun maksettavaksi mutta vaihtoehto on se että mitään tasapainotusta ei tehdä ja se on suomen kannalta huonompi vaihtoehto

täällä on käytetty lukuisia puheenvuoroja siitä että ei uskalleta tehdä välttämättömiä toimenpiteitä ja pitäisi tehdä välttämättömiä toimenpiteitä juuri nyt eikä odottaa

me toivoisimme että kertoisitte suoraan mitkä ovat ne suuret välttämättömät toimenpiteet jotka pitäisi toteuttaa juuri nyt eli välttämättömät rakenteelliset toimenpiteet joita kukin haluaa tehdä täällä

suomalainen vahvuus on aina ollut tämmöinen harkitsevaisuus ja maltillisuus tosiasioiden tunnustaminen ja toivoisin että kun tämä politiikan syksy tästä lähtee nyt ihan hyvällä tavalla käyntiin että nämä vahvuudet olisivat meillä edelleenkin käytettävissä ettei oteta niin kuin vahingossa tämmöistä äärimmäisyysretoriikkaa vastuunpakoilua pelkoa välineeksi joka ei ole suomalaista joka ei ole perinteistä meidän vahvuuttamme

yhtä lailla totesin kehysbudjetissa viime keväänä että maailmantalouden kasvun odotetaan hidastuvan vielä viimesyksyisiin arvioihin verrattuna mutta jatkuvan silti kohtuullisella tasolla

toisaalta riskit usan odotettua hitaammasta talouskehityksestä ovat merkittävät ja toteutuessaan hidastaisivat talouskasvua laajemminkin ja niin edelleen

onko opposition tarkoitus sitten vetää kireämmälle vai haluatteko te että tehdään työuraratkaisut juuri nyt ennen kuin työmarkkinajärjestöt ovat siihen valmiita vai mitä te haluatte tehdä juuri nyt

vakausohjelmaa viime joulun alla käsiteltäessä totesin että suotuisa suhdanne on sumentanut monien näköalaa

kun täällä kysyttiin mitkä ovat konkreettisia toimia talouden kasvun aikaansaamiseksi niin hyvät ystävät kaikkein paras konkreettinen toimi mitä hallitus tässä epävakauden tilassa voi tehdä on luoda vakautta ennustettavuutta

eli minä toivoisin hyvät edustajakollegat että ei edes vaikka tämä on herkullinen poliittisesti käytettäisi sitä pientä tilaisuutta mikä tekee varkaan hieman muuntelemalla totuutta ikään kuin saadakseen itselleen poliittista etua

suhdannehuipun ennätyksellisten verokertymien rukkaaminen ylöspäin ei paljon lämmitä kun laskusuhdanteen verotulot eivät enää katakaan huippuvuosien menoja jnp

kyllä me löydämme myös yhteistä näkemystä keskustan kanssa eli sen tosiasian joka molemmilta puolin on todettu useaan kertaan että totta kai jatkossakin tarvitaan kuntien välistä yhteistyötä erikoissairaanhoidossa myös joidenkin muiden palveluiden järjestämisessä

me kaikki jotka vaan halusimme pystyimme näkemään että talous hidastuu mutta sen syvyyttä ja nopeutta ei kukaan ole pystynyt lukujen valossa täysin arvioimaan

parasta mitä hallitus missään maassa voi tehdä myös suomessa on tuoda tulevaisuuden näköaloja tuoda vakautta vähentää pelkoja ja sitä tämä hallitus tulee tekemään seuraavien kuukausien aikana

suomi on sanonut moneen kertaan että tämmöisessä joint and several guaranteessa eli siinä että viime kädessä yksi maa olisi koko euroalueen lainoista vastuussa ei ole mitään järkeä

lopetan vain toteamalla sen että hetemäen työryhmä on tehnyt toimeksiantonsa mukaista työtä selvittäen verotuksen uudistamisen mahdollisuuksia

eilistä ja tätä keskustelua kun on kuunnellut niin yllättävän vähän on tämmöistä perustavaa laatua olevaa suuremman luokan sisältöristiriitaa olemassa

se ero on nyt vain siinä onko meillä riittävästi sellaisia itsenäisiä vahvoja kuntia jotka kykenevät tuottamaan valtaosan palveluistaan itse vai onko meillä valtaosa kunnista sellaisia jotka eivät kykene tuottamaan valtaosaa palveluista itse ja sen takia valtaosa palveluista on joissakin monitoimikuntayhtymissä

hyvät edustajat

paljon kysymyksiä

jonkun verran kritisoidaan metodia ja erilaisia prosesseja mutta ei ole niinkään suuremman kokoluokan sisältöristiriitaa mikä sinänsä on ihan hyvä asia

ja me pääsemme loppuvuodesta viimeistään erittäin hyvään toivon mukaan hedelmälliseen verokeskusteluun koska sitä me tarvitsemme ennen seuraavia vaaleja ja seuraavan hallituksen perustamista

pitää

no jokainen voi miettiä että jos suomi euromaana sanoisi että me emme ole mukana silloinhan meidän pitää tietysti sanoa että toivomme ettei kukaan muukaan euroalueelta ole mukana tai että euroalue ei käytä kriisirahastojaan

minä muistan viime vaalikaudelta kun olin edellisessä tehtävässä että kun alkuvaalikaudesta meillä oli ennen finanssikriisiä ylijäämäisiä budjetteja ja sitä rahaa ohjattiin velanmaksuun niin silloin kuuli joitakin vähän samanlaisia puheenvuoroja kuin nyt että kyllä velkaa pitää maksaa takaisin mutta